siis nämä ovat kaikki korotuksia joihin hallitus on omilla päätöksillään merkittävästi vaikuttanut aivan niin kuin täällä lainattiin tutkija holmin näkemyksiä

kannatan edustaja mustajärven esitys siitä on äänestettävä mietintö linjaa edusti mustajärvi gustafsson ei ed

kun nyt tämän asiallisen kysymyksen on esittänyt viime eduskuntakaudella merkittävässä asemassa hallituspuolueena ollut keskustapuolue niin voin sillä tavalla suoraan sanoa että tietysti harmittaa se että tähän asiaan silloin kun oli nousukausi ja rahaa oli merkittävästi enemmän kuin nyt ei sitten riittävästi puututtu

ettekö te seuraa tilastoja ja tutkimuksia rouva pääministeri

luimme tänään lehdestä että ranskassa presidentti on tehnyt veropaketin joka kohdennetaan nimenomaan kaikkein pienituloisimmille

se ei ole hyvä koska sieltä puuttuvat panostukset näihin tukitoimintoihin

nämä ovat valtion ydintehtäviä

ammatillisen koulutuksen kohdalta hallitus on nyt seurannut sitä demarien viitoittamaa linjaa josta vuosi sitten äänestettiin että pitää merkittävästi lisätä mutta ei vieläkään riittävästi

arvoisa pääministeri tuottavuusohjelman nimissä laitatte työntekijöitä kilometritehtaalle ja ulkoistatte palveluita jotka tulevat kalliiksi veronmaksajille

se on se poliittinen linja jota me haluaisimme täällä ja johon ranskan sosialidemokraatit ovat saaneet ranskan porvarihallituksen menemään

ammatillisen aikuiskoulutuksen kohdalta arvosana on huono

eikö nyt olisi oikea hetki keskeyttää niin sanotun tuottavuusohjelman nimissä kulkeva valtion henkilöstön vähentämisohjelma

tässä tarkkaavainen kuulija kyllä huomaa nyt sen että tässä nyt ei välttämättä olla kovin kaukana siitä että savonlinnan opettajankoulutus voisi siellä jatkua

kannamme aitoa huolta yhteisvastuusta ja solidaarisuudesta yhteiskunnan kaikkein pienituloisimpia työttömiä eläkeläisiä ja lapsiperheitä kohtaan

mitä te ajattelette kun ihmiset jo nyt pelkäävät tulevaisuutta mitä heidän ostovoimalleen käy

se ei mitenkään ole näkynyt voimavarojen lisääntymisessä ja se koulutus olisi nimenomaan kohdentunut pieniin ja keskisuuriin työnantajiin heidän työyhteisökoulutukseensa

olisitteko nyt valmiit harkitsemaan molemmat päähallituspuolueet uudelleenarviointia näitten suunniteltujen arvonlisäveron korotusten kohdalta joita olette vaaliohjelmissanne esittäneet

jos saa vanhoja muistella niin eduskunta on aina ollut kovin yksimielinen siitä että homekouluongelma on niin vakava että sinne on aina lisätty rahaa

tämä on heikko suoritus

mustajärven esitystä

meidän arviomme on edelleen se että kaikkien muiden kuin aalto yliopiston voimavarat ovat reaalisesti vähentymässä

luokanopettajan pätevyyden ja aineenopettajan pätevyyden

arvostamani tampereen teknisen yliopiston uusi rehtori samaten tampereen yliopiston vararehtori viime maanantaina pirkanmaan kansanedustajille kertoivat heidän laskelmansa että yliopistojen voimavarat reaalisesti ovat vähenemässä

minusta teidän kannattaisi nyt ottaa tällainen poliittisen vaikuttamisen sauva käteenne ja pyrkiä vielä vaikuttamaan kun toukokuussa ovat nämä neuvottelut ministeriön ja yliopiston välillä että löydettäisiin ratkaisu tähän

minkä arvosanan te itse annatte kun objektiiviset tunnusluvut esimerkiksi yliopistojen kohdalta ovat nämä

olen itse ymmärtänyt nämä pelisäännöt nyt sanon nimenomaan edustaja kiurulle sillä tavalla että ministeri ei voinut ja halunnut sitä tehdä koska pääministeri kokoomuksen stubb ei sitä halunnut ja se olisi edellyttänyt sitten valtioneuvoston yhteistä päätöstä

arvoisa puhemies

kun te puhutte aktiivituesta niin silloin pitää olla näille ihmisille työpaikka ja nyt tällä hallituksen politiikalla kun te olette leikanneet ja vähentäneet tukityöllisyyttä tukityöpaikkoja ei tällä aktiivirahalla ole mitään virkaa

viime viikon helsingin sanomissa maamme johtava köyhyysasiantuntija kirkon diakoniatutkimuslaitoksen rehtori hiilamo kritisoi sitä että tämä hallitus on unohtamassa kaikkein köyhimmät

todella tämä on äärimmäisen kiusallinen säästölaki alkumetreiltä lähtien ja se näkyy myöskin sivistysvaliokunnan äärikriittisestä kannanotosta tähän esitykseen

työttömyys on räjähtämässä käsiin

te siirrätte käytännössä vuodella taas niitä toimia jotka pitäisi välttämättä rahoittaa tässä ja nyt

hän oli hyvin kriittinen siinä että hallitus nyt ohittaa suomen pienituloiset ihmiset ja tulee aivan liian myöhään auttamaan heitä tämä oli siis sitoutumattoman asiantuntijan näkemys

pitää saada lisäbudjetti kuukauden kahden päästä jotta tähän rajuun työllisyystilanteeseen päästään kiinni että saadaan nuoret töihin pois kotisohvalta

arvoisa puhemies

on turha nyt viisastella sitten mikä ranskassa on sosiaaliturvan taso tai ei kun suomessa asiantuntijat kritisoivat hallitusta siitä että se tulee näillä sosiaaliturvaparannuksillaan liian myöhään

meillähän on nyt työskentelemässä varhaiskasvatuslakia uudistava työryhmä ja odotan myöskin henkilökohtaisesti erittäin paljon tältä varhaiskasvatuslain uudistamiselta koska uskon että olemme samaa mieltä siitä että hyvin paljon jo nämä kasvu oppimis ja muut ongelmat näkyvät jo siellä pienten lasten elämässä toiminnoissa jopa leikeissä ja on tärkeää että hyvin varhaisessa vaiheessa voidaan puuttua näihin kasvu ja muihin kipuihin eikä niin että törmäämme niihin vasta sitten peruskoulun yläasteella tai lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa

saksassahan on tämä koulutusjärjestelmä myöskin hyvin osavaltiokeskeinen niin että se ei ole sillä tavalla ehkä yhtenäinen kuin meillä

hallituksella ja opetusministerillä on menossa työ sen puolesta että myöskin nuorten oppisopimuskoulutusta ollaan halukkaita ja valmiita lisäämään

tästä on jo nyt menossa opetusministeriön käynnistämät kokeilut ja tavoitteeni ja hallituksen tavoite on se että nuorten oppisopimuskoulutusta merkittävästi lisätään

johtuen nyt tästä vakavasta taloustilanteesta mitään ylenpalttisia resursseja en tietysti uskalla tältä osin luvata mutta parhaamme teemme

arvoisa puhemies

tämä edustaja eestilän lakialoite on minusta kuitenkin tärkeä ja merkittävä koska se voi yksittäistapauksissa todella merkitä kymmeniä tuskin nyt satoja joka tapauksessa kymmeniä ääniä hylättyjä ääniä joitten tarkoitus ei mene oikealla tavalla perille

meillä on nyt lausunnolla esitys joka pitää sisällään erikoislääkäriluettelon

arvoisa puhemies

ja niin kuin me kaikki tiedämme nytkin täällä meitä kansanedustajia on sellaisia jotka hyvin pienillä äänieroilla ovat tulleet valituksi

tämä työryhmä joka tätä valmisteli oli tämän asian osalta yksimielinen

kyllä tämä oikeusturvan ja ihan demokratian kannalta on tärkeä kysymys

se on erinomainen asia

olisin itse allekirjoittanut kyllä tämän lakialoitteen jos edustaja eestilä olisi nimen siihen pyytänyt

mitä nyt tulee tähän edustaja pekkarisen oikeutettuun huoleen siitä että nämä kasvuun panostukset tulevat viiveellä tilanne nyt on senkaltainen euroopassa minkä edustaja pekkarinen hyvin tietää että me nyt vain joudumme jossain määrin reagoimaan siihen mitä ulkopuolella tapahtuu

kyllä tähän kannattaa ihan vakavasti suhtautua

arvoisa puhemies

kyllähän vanhemmat ihmiset tähän seiskaan sen poikkiviivan laittavat mutta nuoremmat eivät ja se aiheuttaa sitten tätä sekaannusta ja tulkintaongelmia

olen asiantuntijoita kuunnellessani todennut että minulla ei ole tähän asiaan lopullista ratkaisua vielä

minusta nyt on erinomainen asia se että valtiovarainministeri nyt vielä ikään kuin loppusuoralla pyrkii saamaan maksimaaliset panostukset elvytykseen aivan niin kuin valtiovarainvaliokunnan julkisessa kuulemisessa käytännössä kaikki talousasiantuntijat esittivät

kuulen ensimmäistä kertaa tämäntyyppisen tiedon ja tiedossani ei ole että opetus ja kulttuuriministeriön toimesta nyt olisi toimittu näissä asioissa jotenkin kyseenalaisesti tai väärin

olen sanonut myöskin sen että olen itse asiassa en tiedä voiko sitä täällä sanoa kallellani siihen suuntaan että olen myöskin altis korjaamaan tätä esitystä jos lausunnot antavat tukea siihen suuntaan

arvoisa puhemies

on vaativa kysymys

meillähän on käytössä nyt esiopetusjärjestelmä jossa on mukana suurin osa meidän lapsista ja siinä totta kai pyritään myöskin näitä oppimisvalmiuksia parantamaan

ministeriöllähän on tapana antaa pienimuotoisia selvitystehtäviä joista maksettava korvaus on suuruusluokkaa muutama tuhat euroa

haluan uskoa että meidän osaavat opettajat lastentarhanopettajat hoitohenkilöstö haluavat kiinnittää huomiota juuri niihin lapsiin jotka eniten apua ja tukea tarvitsevat

monasti se on näin että se on enemmänkin tämmöinen niin sanotusti hyvän miehen tai hyvän naisen lisä että asiantuntijat haluavat antaa palveluita isänmaan käyttöön tässä tapauksessa opetus ja kulttuuriministeriöön

itse näkisin että tämä olisi just se tärkeä kohta jota pitää voimavaraistaa myöskin resursseilla jos ja kun niitä näihin asioihin pitäisi kohdentaa

ar voisa puhemies

erittäin tärkeä kysymys edustaja sipilältä

senpä vuoksi tänään viimeksi sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsiteltiin opiskelijahuoltolakia joka on hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu

meillähän on nyt erittäin massiivinen oppisopimuskoulutuksen kehittämisohjelma käynnissä ja käynnistynyt

vaikeuskerroin lisääntyy kysymyksissä

me jaoimme viime syksynä hakemuksesta lähes tuhat oppisopimuskoulutuspaikkaa nuorille

mutta emmeköhän me lähde siitä suomalaisen peruskoulun kehittämisessä ja siinä kenelle me opetusta tarjotaan että lähtökohta on pysyvä asuinpaikka ja se että asuu täällä

pidän nyt itse erittäin tärkeänä että se kokeilun osa joka pitää sisällään tällaisen ei työsuhdeperustaisen tutustumis tai kokeilujakson

hetken ajan mietin onko oikea paikka puhua nyt vai sitten kun hallitusohjelma tulee saliin käsittelyyn

suoraan sanoen en aiemmin kansanedustajana enkä nyt opetusministerinäkään ole kertaakaan kyllä ajatellut sitä että meidän pitäisi nyt tässä tilat tilantees

ymmärrän hyvin näin että pienyrittäjän ja sen nuoren kannalta on hyvä muutama kuukausi tutustua siihen työhön puolin ja toisin

hänen mukaansa lasten asettaminen erilaiseen asemaan ei voi perustua yksinomaan taloudellisiin seikkoihin sillä perustuslakivaliokunnan käytännön valossa se ei ole perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste

minä olen selvittämässä itselleni miten tehdään ehdotus guinnessin ennätysten kirjaan maailman nopeimmasta takinkäännöksestä ja tulen kertomaan tämän asian ja aikataulun ja tilanteen sitten varsinaisessa hallituksen ohjelman tiedonantokeskustelussa

mutta totta kai minä vastuullisena opetusministerinä kansalaisena ymmärrän tämän asian eettisen ja moraalisen puolen ja yhdyn siinä mielessä tietysti tähän kysymykseen

arvoisa puhemies

on meillä merkillinen hallitus kun asia kuin asia törmää ja joutuu tekemisiin myöskin perustuslakivaliokunnan kanssa

muuntokoulutusta ollaan myöskin kehittämässä ja tuomassa myöskin ammatilliseen koulutukseen tällaisella oppilaitosmuotoisella ja työvaltaisia oppimismenetelmiä yhdistämällä

mutta asia on paljon moniulotteisempi kuin nyt se että vastaisin tässä että ryhdytään toimiin

ja nyt on kyseessä lapset jolloin luulisi että he ansaitsevat parhaimman mahdollisen kohtelun

niin taisi joo

no tiedossani on tämä valtioneuvoston periaatepäätös jossa edellytetään sitä että opetus ja kulttuuriministeriö sosiaali ja terveysministeriö yhdessä nyt laativat selvityksen ja suunnitelman tämän vuoden loppuun mennessä millä keinoin näiden toimialojen piirissä olevat homevaurioiset rakennukset saadaan sitten toimenpiteitten ja suunnitelmien kohteeksi

pannaanko se soinin vai edustaja tolppasen

mielestäni edustaja heinonen oikealla tavalla kiinnitti huomiota näihin taloudellisiin resursseihin jotka valitettavasti kirkkojenkin seurakuntien kohdalta ovat hiipumassa

arvoisa puhemies

nyt kyllä opetusministeri joutuu ensimmäisen kerran toteamaan että en nyt tunne tätä asiaa riittävästi

antaisin tukea tälle näkökulmalle myöskin sen takia että sivistysvaliokunta omassa lausunnossaan hallintovaliokunnalle kiinnitti nimenomaan tähän asiaan huomiota ja korostimme sitä että museovirasto tietyllä tavalla nyt käytän tilanteeseen sopivaa sanaa paimentaa näitä kirkkoja ja antaa lausuntoja

sitten ainahan on mahdollisuus tehdä kirjallinen kysymys jolloin saa hyvin syvällisen vastauksen kysymykseen

arvoisa puhemies

tämä kouluruokailu ylipäätänsä ruokailu on itse asiassa suurempi ongelma kuin me ehkä nyt osaamme arvioidakaan

me käsittelimme sosiaalipoliittisessa ministerivaliokunnassa tutkimusta jossa todettiin se että meillä on karkeasti puolet lukiolaisista ammattikoululaisista niitä jotka eivät syö säännöllisesti aamupalaa lähtiessään kouluun

vastaan tähän ensimmäiseen kysymykseen

on tärkeää että tästä asiasta keskustellaan ja oli hyvä että maan valtalehti informoi meitä ja suomen kansalaisia näistä alustavista suunnitelmista

olin kaksi viikkoa sitten perjantaina lohjalla ammattioppilaitoksen ja p

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pitää nyt erityisesti turvata museoviraston resurssit jotta ei tehtäisi vahinkoja senkaltaisille kirkkorakennuksille joiden historiallinen arvo on merkittävä

arvoisa puhemies

juu juu juu juhlassa ja sitä ennen tapasin lohjan kaupungin edustajia jossa kaupungissa oli esimerkillisesti toimittu kuntavetoisesti siten että yksikään nuori ei jää kadoksiin peruskoulun jälkeen

kiinnitän huomiota siihen että tässä mietinnössä ei huomioida mielestäni riittävästi niin sanotusti nuorten miesten ongelmaa poikien tilannetta nimenomaan peruskoulun yläasteella

nyt ymmärrän että nämä hanskat on tarkoitettu sitä varten että voidaan tehdä likaisia töitä ja heikentää työttömyysturvaa

no tämä on isompi yhteiskunnallinen kysymys kertoo perheiden tilasta perhekulttuurista ja käytännöistä mutta meillä olisi erittäin iso valistus ja muu tehtävä palauttaa perheisiin tällaista perinteistä ruoka ja yhteisolokulttuuria johon kuuluu kunnon aamupala ja myöskin se että iltaruoka syödään mahdollisuuksien mukaan yhdessä

tämä orastava yhteiskunnan ja kansalaisten kahtiajako mihin tämä hallitusohjelma on johtamassa nousi vahvasti esille ja siihenhän itse asiassa myöskin arvostamamme keskustan kansanedustaja kääriäinen on kiinnittänyt huomiota

jos ne kerran puretaan ja hajotetaan niin ne ovat sitten pois ja sen takia museovirasto on tässä keskeinen asiantuntija niin että sen resurssit pitää turvata

haluan itse uskoa että työnjako tältä osin tulee olemaan entisenkaltainen pääsääntöisesti eli ammattikorkeakoulut tekevät soveltavaa tutkimusta ja tiedekorkeakoulut perustutkimusta

jokaista seurataan yksilöllisesti niin että hän on koko ajan ikään kuin toimenpiteitten seurannan huolenpidon ja välittämisen kohteena

arvoisa puhemies

mehän olemme nyt kehittäneet uudistaneet tiedekorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän joka nimenomaan huomioi ja palkitsee työllistymisestä tutkinnon suorittamisesta määräajassa

asiantuntijat ovat antaneet ymmärtää että näiden joukossa on myöskin verrattain paljonkin hakijoita jotka koettavat kepillä jäätä

tiedän että vastaavan tyyppisiä hyviä kuntaesimerkkejä löytyy muualtakin mutta halusin nyt nostaa edustaja saarisen kotikunnan esille kun tämä vierailu oli näin tuore

toivomme että hallitus ottaa vakavasti nyt tämän asian että myöskin hyvätuloiset on saatava näihin talkoisiin mukaan

minusta pitäisi kääntää tämä kysymys sillä tavalla onko hallitus varautunut siihen että tätä heikkoa työttömyysturvan tasoa parannetaan eikä sitä lähdetä heikentämään erinomaisen kyseenalaisin konstein

mutta tätä en nyt ymmärrä ollenkaan että kokoomuslainen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja jota olen tottunut arvostamaan ottaa niin kielteisen kannan tähän oppilaskunnan pakkojäsenyyteen

keskustelemme tosi suuren luokan kansallisesta kysymyksestä silloin kun keskustelemme päiväkodeista kouluista

kun harvoin on tällainen mahdollisuus ja tilanne niin haluan sen ääneen todeta ja tästä myöskin seuraa se että tämä vuorotteluvapaalaki on ollut tällaisen huolellisen silmälläpidon kohteenani koko sen voimassaoloajan

itse asiassa sitä samaa ajatusmallia ollaan tuomassa nyt kun uudistamme ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää

tässähän tietysti peruslähtökohta on se että kunnilla on se päävastuu huolehtia siitä että lapsilla on turvallinen ja terve oppimisympäristö

minulla on tässä kädessäni jukka ahtelan työelämätyöryhmän loppuraportti joka käsittelee työurien pidentämistä ja me kaikki tiedämme kuinka tärkeä terveys on opiskelijoille ja ahtelan työryhmäkin pää tyy esittämään sitä että ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuolto järjestetään yths mallin pohjalta ja mukaisesti

näistä eläkeläisistä nyt on vielä pakko todeta se että perussuomalaiset lupasi ajaa eläkeläisten asioita

tämä ymmärtääkseni on kannustamassa myöskin opiskelijoita valmistumaan nopeammin siihen työhön ja ammattiin johon he haluavat

zyskowicz ei ollut tällä kertaa ollenkaan vakuuttava ja sen ymmärtää sen takia että tässähän tehtiin tuplapetos hallituspuolueitten kohdalta

nyt me tiedämme että eri syistä ei ole sitten ollut riittävää valvontaa henkilöstöä ja muuta huolehtimaan kouluissa esimerkiksi näistä perusasioista jotka liittyvät esimerkiksi ilmanvaihtokysymyksiin